tuli vähän ylimääräistäkin kun kello oli välillä pois päältä

kiitoksia

täällä ovat kyllä puheenvuoropyynnöt ylhäällä

mutta eri puolue

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

vielä kolme vastauspuheenvuoroa

vielä on kolme kysymystä

no nyt täytyy jättää toinen kysymys tuli minuutti täyteen kiitoksia

sekin jo vähän ylittyi

keskustelu on lähtenyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen kahdeksastoista asiaa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

keskustelu on päätynyt asia lähetetään lakivaliokuntaan toisen käsittelyn esitellään päivän kahdeksasta asiaa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu on päättynyt asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kymmenessä aistia poimienius töiden teettää asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan keskustelu kun päätän asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta lähetekeskustelua varten ne siellä päiväystyksen yhdestoista sija voimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

ensimmäinen käsittely veistellä päivän kahdestoista asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

ensimmäinen käsittely nystelän päivän kolmastoista asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

yleiskeskustelu on pysähtynyt eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien yhdestä kahteenkymmeneenkolmeen lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden kahdenkymmenenneljän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakien hylkäämisestä lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi toisen käsittelyn esitellään päivän ja neljäsosa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään täytyy tulla tietä rakennusten toinen käsittely on tähän asti ollut käsitelty toisen käsittelyn ystävänpäivän sankarista toinen

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena vaatien sen ensimmäinen käsittely päättyy ensimmäisen käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi jatkoa seuraa täysi syy on torstaina viidestoista ensimmäistä kaksituhatta

viisitoista kello kuusitoista koskaan täysistuntoon päätynyt

toisen käsittelyn estellä päivystyksen kymmenessä asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä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

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys ja neljäskymmenestoinen asia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia näytetään ympäristövaliokuntaan keskustelun tärkeintä siellä pitää ympäristövaliokuntaan samoin asian ele

lähetekeskustelua varten ystävänpäiväiskynnys pohjois aasian pulmien ostoehdot jotta asia näytetään työelämän tasa arvovaliokunta keskustelun tärkein asia lähetetään työelämän tasa

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely päättyipäisiä

lähetekeskustelua varten ystävänpäivän iskren ylöspäin viides ensiapua minusta ei ota asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta on keskustellut tähdentää kielletyt asuisi ellei

osittain ainoan osittain toisen käsittelyn ystävänpäivä on kolmastoista sija ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

keskustelun pääseväsi lähetyttään

lähetekeskustelua varten esitelmän päiväys ja neljäskymmenes seitsemän raisio kolme lasta erotettaisi lepytään sosiaali ja terveysvaliokuntaa keskustelu on parhaiten taisi löytyä

poimin jos tiedotetaan siellä liikenne ja viestintävaliokuntaan keskustella tärkeitä sillä että liikennevia valiokunta lähetekeskustelua varten ystävänpäiväys yhdeksäs ensiapua myös tehdä töitä asia lähetetään

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelua käytiin toiselle ja

lähetekeskustelua varten esitellään päivän iski viideskymmenes asia puiminen tiedotetta asia näytetään lakivaliokunta keskustelun pälkäneläisille että täällä

samoin kuoppaisia viisikymmentäyksi

lähetekeskustelua varten ystävänpäivän sateen viideskymmenestoinen asia voi mennä töihin tai toisi lähetetään hallintovaliokunta on keskustellut katujen varsia lähetetä halli pelikuntoon samoin asia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

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja näin lähetekeskustelua varten esitellään päivä kymmenen rasia kuin minusta ehdotetaan kiellettävä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

toisen käsittelyn esitellä päivän viidestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sisältää päätetty

lakersin toinen käsittely päättyy tähän loppuunkäsitelty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

asian käsittely keskeytetään pöydällepanoa varten esitellään päivän toinen asia kuin ennusteita tätä mietintö pannaan pöydälle kans kuudes yhdeksättä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksyttiin samoin päiväystyksen kolmannesta viidenteen asioiden osalta että eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina kahdeskymmeneskuudes yhdeksättä kello kuusitoista

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätyyn lakiehdotuksen lager mutta toisen käsittely päättyy tänään

asian käsittely keskeytetään eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmenesviides neljättä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista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

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietitä jokaisen aker brysillä käsittely on päättynyt ensimmäinen käsittely esitellä päivystyksen kahdeksitoista

eduskunnan täysistuntoon

toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsite voi sitä näin on osittain toisen käsittelyn ystävänpäivästä viides yhdeksättä sijaa ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen liitteisiin tehdyistä muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin mutaisilla tiedustelin sementö

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy yleissopimuksen liitteisiin tehdyt muutokset eduskunta hyväksyi ensimmäiset tai sitten se siellä päätetyt lakiehdotukset ja kielten toinen käsi tähtääkin taisi olla presidentti toisen käsittelyn esitellä päivän yskän kuudeskymmenes nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä

pöydällepanoa varten esitellä päivystyksen yhdeksitoista isien voimien johto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenes yhdettätoista kaksituhattakolmetoista pidettävään täysi

hyväksytty niin hyvässä ja samoin päivystyksen kahdenkymmenen ja kahdenkymmenen ensimmäinen asian osalta että eduskunta eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmenes yhdettätoista kaksituhattakolmetoista kello neljätoista eduskunnan täysistuntoon

osittain ainoa toiseen osittain toisen käsittelyn estellä päivän kuudes ja ensimmäinen asia ensin päätetään työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksistakeskusteluun pärähti

eduskunta hyväksyi yleissopimuksen eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään pääsee lakiehdotuksen lakiehdotusten toinen kehittyvä tähtäsi olo

ihan kaikkia

arvoisa puhemies ei halunnut pitää puheenvuoro on perua toisesta kurkistus vankien määrä on siten keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lain lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kymmenessä asian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan keskustelu on päättynyt ja löytyy töitä

kattoinen asia kuin minusta ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmastoista yhdettätoista kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen saman päivän järistyksen kuudenkymmenenkolmen viime vuoden viidenkymmenenkuuden näin asian osaa eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina kuudes kolmastoista yhdettätoista kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista joskaan lakiehdotuksista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen yhdestoista sija voimien johto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta keskustelu on päätynyt asia lähetetään maa jonne talousvaliokunta

nyt on jo taas vuoro kyselyillä ja tämä kysymysten vastaanotto on lopetettu joten tässä nyt näitä loppuja vielä käydään

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

ehkä ei ihan vielä

pyydän yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien yhdestä kolmanteenkymmenenteen viidenteen kolmannesta kymmenes seitsemättä neljänteenkymmenenteen lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällä mietin mukaisena eduskunta ryhtyy valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän kolmenkymmenenkuuden lakien hylkää lehtola kiertäisimme

asian käsittely

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sieltä lähde

kun edustaja kääriäinen sanoi että voi keskustapuolueelle antaa peräkanaa niin nyt on ensinnä edustaja kääriäinen ja sitten viimeinen edustaja reijonen

aker toimitaan sitten päätin työ on käsityö toisen käsittelyn ystävänpäivä on kuudestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelua tänään eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sisällöltään pääty

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun on päällä pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotukseen sisälly mitä mukaisen alkeet ensimmäiseen päätyyn ensimmäisen käsittelyn ystävänpäivän kahdeskymmenes

lakiehdotusten toinen käsittely päättyy tältä on kai sitten toisen käsittelyn ehtoopäivän seitsemäntoista nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sisällöltään päätynyt lakiehdotukset lakersin toinen tähti välkky ja

asian käsittely keskeytetään

toisen käsittelyn esitellään päiväysten kahdeksitoista nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään täytyy tulla tiensä kaikkien toimiin kertoo lääkintä ja

toisen käsittelyn esitellään päiväys on yhdeksästoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ja vielä yksi kysymys ja sitten haluaa asuntoministeri vastata ja tämän saa esittää asunto ja ympäristöjaoston puheenjohtaja juha väätäinen

käsittelyn pohjana on päättynyt ensimmäinen käsityön ystävänpäivän joka toinen asia käsittelyn sivistysvaliokunnan mietintö

ehdotus voidaan tehdä vasta huomenna sitten seuraavassa käsittelyssä mutta se on nyt sanottu kuitenkin

nyt debatin jälkeen haluaa ministeri koskinen käyttää puheenvuoron täältä puhujakorokkeelta ja sen jälkeen siirrytään varsinaisiin puheenvuoroihin

kiitos

nyt päättynyt asiakkaan käsi kävi toisen käsittelyn esilämpöisen kahdeskymmenes asia voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sisällöltään täytyy tietää

aker toimi taistelun pää tai käsitele toiseen käsittelyyn ja ainoa käsittelyyn esitellään päivän kai se ensimmäinen nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta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

sen jälkeen on nämä pyydetyt puheenvuorot joissa on kolme ensikertalaista ja kuusi toisen kerran puheenvuoroa